nuorisotyöttömyyden hoitaminen on otettava vakavasti tekojen tasolla eikä vain poliittisissa puheissa joita täällä nyt on eilen aloitettu ja jatketaan koko viikko

tällä tavoin hallitus tulee jälleen myös vastaan alueita joilla rakennemuutos on ollut kohtuuttoman suuri ja työpaikkoja on kadonnut massiivisia määriä

näihin ongelmiin kun lisätään ilmastonmuutoksen vaikutukset voidaan todeta etteivät köyhät maat pysty pyristelemään irti tästä noidankehästä omin voimin

lisäksi meidän on panostettava määrätietoisesti vientiin

eli työnhakijallekin tulee selkeämpi mahdollisuus ilman seuraamusta kieltäytyä tarjotusta työllistymistä edistävästä palvelusta jos siitä ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa ollenkaan

kuten valiokunta edellyttää hallituksen tulee huolehtia alkutuotannon kannattavuudesta koska kaikki elintarviketuotanto ja elintarviketurvallisuus perustuvat loppujen lopuksi siihen

näissä euroissa on muun muassa teijon retkeilyalueen jalostaminen teijon kansallispuistoalueeksi joka saa alueelta lähes varauksettoman tuen

tässä tilanteessa jossa hyvin usein jäädään työttömäksi sellaisesta työstä johon ei enää voi työllistyä esimerkiksi tuotannon lopettamisen tai muun syyn johdosta on tärkeää että mahdollistetaan uuden alan ja uuden uran kokeilu entistä helpommin

rikkailla länsimailla on huomattavasti paremmin voimavaroja kohdata kriisin ongelmat

arvoisa herra puhemies

niiden tulee ottaa vahva rooli ruokakriisin ratkaisemisessa

sen myötä on taattava kaikille nuorille mahdollisuus opiskeluun tukityöhön tai työpajatoimintaan

arvoisa puhemies

myös kansainvälinen vaikuttaminen on etenkin suomelle vahva mahdollisuus vaikuttaa asioihin

kysymys on siitä että hallituspuolueet olivat keskenään päättäneet rikkoa sovittuja pelisääntöjä yleisradion asemasta ja rahoituksesta päättämisestä

esimerkiksi voisi ottaa elintarvikehygieniamääräykset jotka on luotu ajatellen suuria tuotantoyksiköitä joilla on jo volyyminsa perusteella melkoisen suuret riskit elintarviketurvallisuuden suhteen

arvoisa puhemies

kehitysmaissa on panostettava pienviljelyn tukemiseen

tällä esityksellä tartutaan myös vaikeasti työllistettävien tilanteeseen

sen mukaan työssäolovelvoite täyttyy myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen ajalta

arvoisa puhemies

rikkaiden länsimaiden on purettava ruokamarkkinoiden kilpailua vääristäviä vientitukia jotka usein johtavat ylituotantoon ja siten lisäävät ongelmia

kuulun itse siihen ryhmään että olen toiminut oppilaskunnan puheenjohtajana kolmisen vuotta ammatillisessa oppilaitoksessa ja tästä kaikesta ei ole kuitenkaan vielä niin valtavan paljon aikaa että muistaa aika hyvin ne miellyttävät kokemukset tästä ajanjaksosta

arvoisa puhemies

mahdollinen talouskasvu ei sellaisenaan takaa inhimillistä kehitystä

aivan lopuksi tuon terveiset hallitukselle telakoiden puolesta

työssäolovelvoitteen täyttyminen helpottuu muutoinkin kun muun muassa työkokeilu työharjoittelu työelämävalmennus sekä yhdistetty työ ja koulutuskokeilu täyttävät työssäolovelvoitetta

kuluttaja on avainasemassa ruuantuotannon ja elintarviketurvallisuuden suhteen

kehitysmaiden ongelmia lisäävät entisestään kansainvälisten rahoituslaitosten ehdot kaupan vapauttamisesta ja tuontisuojien vähentämisestä

arvoisa puhemies

pitää muistaa että alkuperäinen aikataulu olisi ollut vasta vuodenvaihteen jälkeen puhuttiin niin sanotusta vanhasen työryhmästä ja tämä työryhmä olisi aloittanut työnsä sen jälkeen kun varsinaiset päätökset olisi jo tehty

tässä ajassa tehtävissä linjauksissa meidän tulisi nähdä kauas tulevaisuuteen ja miettiä miten voisimme varmistaa nyt päätettävillä toimenpiteillä hyvän elintarviketurvallisuuden ja elinvoimaisen ruuantuotannon tulevien vuosikymmenten päähän

eläkeuudistuksen tavoite on muun muassa pidentää työuria myöhentämällä vanhuuseläkkeelle siirtymistä väestön eliniänodotteen kasvaessa ja tämä tehdään huoltosuhteen julkisen talouden tasapainon sekä työeläkemaksuihin kohdistuvan nousupaineen vuoksi

ne vievät monissa tapauksissa pohjaa pois kehitysmaiden omalta pienviljelysvoittoiselta maataloudelta

oppilaskuntatoiminta on omiaan vahvistamaan paitsi kansalaistaitoja myös tätä yhteisöllisyyttä koulumaailmassa

arvoisa puhemies

oikeus ruokaan on todellakin ihmisoikeuskysymys kuten ulkoasiainvaliokuntakin on lausunnossaan todennut

ajatus on turvata muun muassa järjestelmämme taloudellinen kestävyys turvata eri ikäluokkia koskeva riittävä eläketaso ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

lähtökohtana tulee pitää sitä että nykykuluttaja on hyvin laatutietoinen

arvoisa puhemies

kun mietin parlamentaarisen työryhmän tulevaa työtä sen on syytä ottaa reipas oma kanta kaikkiin niihin asioihin joihin hallituksen kanta on jo meillä tiedossa

meidän tulisikin panostaa siihen että jatkossa kuluttajalla olisi yhä kattavammat tiedot elintarvikkeiden sisällöstä ja myös siitä tärkeästä alkuperästä

kriisin tuomat ongelmat synnyttävät joka tapauksessa paljon kustannuksia ja on äärimmäisen tärkeää että ne kohdistetaan pääsääntöisesti sellaisille joilla on niihin varaa

kun puhutaan työurien pituuden nostosta haluaisin nostaa esiin myös työelämän kehittämishankkeet työkyvyttömyyksien ehkäisemisen ja työhyvinvoinnin parantamisen

elsi katainen epäili resurssien riittämättömyyttä niin itse kokisin niin että oppilaskuntatoiminta on kyllä niin sanotusti siinä koulun työssä sisällä että se pitää ehdottomasti lukea ihan normaaliin työtehtäviin myös opettajien suhteen

se on meidän yksi uusi mahdollisuutemme siellä salon seudulla

nykyinen eu lainsäädäntö joka määrittää alkuperämerkintöjen ilmoitusvelvollisuutta on auttamattomasti riittämätön erityisesti jalostettujen tuotteiden osalta

voitte kollegat uskoa että jokainen työpaikka jokainen mahdollisuus on meille tällä hetkellä ääreisarvokas ja itse alueen edustajana näen tämän kansallispuiston tällaiseksi

hyvät kollegat

nyt jos koskaan on syytä muistaa ja huomioida myös oma globaali vastuumme

varhainen puuttuminen ennalta ehkäisevät ja työhyvinvointia tukevat työelämän käytännöt sekä oikea aikainen hoito ja kuntoutus ovat suuressa roolissa jotta tavoitteisiin jotka ovat tämän lain tarkoituksena myös päästään

erityisesti vaikutukset näkyisivät varsinais suomessa mutta nykyaikainen verkostoitunut laivanrakennus vaikuttaa jossain määrin jo koko suomeen ja itämeren piiriin laajemminkin

itse koen myös että sijaintimme mahdollistaa myös ulkomaisten matkailijoiden runsaan kävijämäärän mutta se vaatii tietysti markkinointia ja palvelujen kehittämistä alueella

nyt olisikin tärkeää suunnata innovaatiotukea suomalaiseen laivanrakennusteollisuuteen vai olemmeko valmiita ajamaan tämänkin teollisuudenalan alas

myös työpaikoilla eri työyksiköissä on iso rooli työntekijöiden jaksamista ajatellen liittyen myös tähän työurien pituuteen

tässä salissa on tietysti myös helppo toivoa että nämä kollegat jotka täällä salissa ovat ja vähän runsaamminkin löytävät tiensä tulevalle teijon kansallispuistoalueelle ja toisaalta oli myös aivan ilo kuulla että jopa ministeri grahn laasosella olisi vielä mahdollisuus tulla tämän vaalikauden aikana käymään siellä meillä

edustaja tolppaselle haluaisin todeta että työvuosia ei tule yhtään lisää sillä että pakotetaan sanellaan lomaoikeuksia vähennetään palkkaa alennetaan ja tullaan sairaana töihin jatkossa kun ollaan näitä hallituksen paketteja toteuttamassa

tätä megaluokan määrää on kyettävä vähentämään

elikkä nämä edellä mainitut ovat nykyisen hallituksen toimenpiteitä ja ne sopivat hirvittävän huonosti työelämään ja siihen että me saamme työelämässä myös lisää tunteja lisää työvuosia

myös trendinomaiset ruokavaliot tulevat ja menevät

kysymyshän on siis laista joka jäi viime vaalikaudella antamatta ja nyt se on tuotu kiireellä lähetekeskusteluun ennen eduskunnan kesän istuntotaukoa

eri puolueiden edustajat ovat peränneet aluetoimituksien tarpeellisuutta muun muassa riippumattoman tiedon työllisyyden ja alueiden asukkaiden näkökulmasta niin minäkin perään

olen sanonut tämän joskus aiemminkin mutta edelleen odottelen ja peräänkuulutan sellaista ruokatrendiä joka nostaisi kunniaan terveelliset tuoreet kohtuulliset kestävällä tavalla tuotetut ja hyvänmakuiset annokset joista saa tasapainoisesti kaikki tarvitsemansa ravintoaineet eli vatsansa täyteen ja sen tärkeän hyvän mielen

näissä kaikissa toiveissa tulee jossakin vaiheessa käydä sekin keskustelu mihin kaikkeen meidän yhteinen yle pystyy jos olemme valmiit supistamaan sen resursseja myös jatkossa

kiitos

kaiken kaikkiaan terve kilpailu on kannatettavaa mutta suomi tarvitsee jatkossakin toimivan raideliikenteen ja meillä on tiedossa maita joissa yksityistämisestä on maksettu aika kohtuukovat oppirahat

koen että meidän on syytä ne välttää ja mikä tärkeintä estää kermankuorinta liikennejärjestelmästä joka on kuitenkin vahvasti julkisin varoin veronmaksajien euroin subventoitu

kun me puhumme työurien pituuden nostamisesta ja siitä että me saamme ihmiset pysymään kauemmin töissä me todellakin tarvitsemme näitä työelämän kehittämishankkeita

metsäpoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyssä sekä maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä on hyvin kattavasti tunnistettu ja listattu ne seikat jotka metsäklusterin toiminnan kannalta ovat kaikkein keskeisimpiä

me olemme varmaan joka ikisessä puolueessa huolissamme siitä että lapsia kärrätään tosi pitkiä matkoja busseilla ja pikkutakseilla niin että ne koulupäivät venyvät matkoineen tosi tosi pitkiksi

meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta me saamme ihmiset pysymään mahdollisimman pitkään töissä eikä niin että he ovat työkyvyttömyyseläkkeellä kolmekymppisenä jostain syystä joka liittyy ehkä poliittisiin päätöksiin mutta se voi liittyä myös sen työpaikan ilmapiiriin ja tekemiseen

ne liittyvät puun liikkumiseen ja puuraaka aineen saatavuuteen metsien omistukseen ja kestävään käyttöön sekä biotalouden ja puurakentamisen mahdollisuuksiin

lakiesitys pitää valmistella huolella ja vaikutukset pitää arvioida aidosti näiden asiantuntijakuulemisten kautta hyvin perusteellisesti ja kiirehtimättä komission aikamääreistä huolimatta

katseet kääntyvätkin hiljalleen kohti tämän selonteon linjausten pohjilta valmisteltavaan kansalliseen metsäohjelmaan johon toivottavasti sisältyy mahdollisimman paljon kunnianhimoisia konkreettisia toimenpiteitä

miten ratamaksut peritään ja voidaanko rataverkkoa ja ympäristöä kuluttavasta kalustosta periä muun muassa lisämaksua voiko radanhaltija korottaa ratamaksua kerryttääkseen etupainotteisesti pääomaa radan parantamista varten miten varmistetaan rataverkon kehittyminen tulevaisuudessa ja miten muutos vaikuttaa mahdollisten uusien toimijoiden markkinoillepääsyyn

edustaja kurvinen totesi omassa puheenvuorossaan realistisena edustajana että tämä lakialoite toteutuessaan koskee suhteellisen pientä osaa lapsia

ja senpähän vuoksi otin tähän loppupuheenvuoroon itse esille sen että nämä eivät onnistu pakottamalla sanelemalla palkkaa alentamalla ja näillä kiristysruuveilla joita te olette tekemässä tämän hallituksen toimesta

mutta kuten edellisissäkin keskusteluissa tänään tässä salissa olimme huolissamme kaikki puolueet siitä että ihmisten ja perheiden pitää saada asua siellä missä he itse haluavat niin sinänsä meidän kaikkien tehtävä tässä päätöksenteossa on ratkaista niitä ongelmia jotta koko suomi pysyy asuttuna ja joka puolella pystyvät myös perheet asumaan niin että lapsilla nämä koulumatkat ovat säällisiä ja ne pystytään hoitamaan niin että ne eivät rasita liikaa näitä meidän pieniä koululaisiamme

se tarkoittaa tutkimuksen ja yritystoiminnan läheistä yhteistyötä se tarkoittaa puuraaka aineen saannin turvaamista se tarkoittaa tukea erilaisten puutuotteiden markkinointiin ja panostamista tuotteistamiseen huomattavasti paljon laajemmin kuin tällä hetkellä

kysymyksiä ja selvitettäviä asioita riittää siis aika rutkasti syksyn valiokuntatyöhön ja se valiokuntatyö jossa myös tähän selvitykseen tietysti paneudutaan on tehtävä varsin huolella ennen kuin ollaan sitten ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä tässä salityössä

tämä aloite on varsin kannatettava ja minä haluan tässä keskustelussa myös tukea edustajakollega kurvista siinä jälleen kerran toinen hyvä vertaus keskustakollegalta kun vertasit tätä kansalaisaloitenäkökulmaan

arvoisa herra puhemies

nehän saavat valtavan mediahuomion ja niistä keskustellaan täällä hyvin laajasti ja on väkeä paikalla enemmän kuin tänään tässä keskustelussa

medianäkyvyys on todellakin taattu

siinä mielessä erittäin haitallisia ovat se kehityssuunta ja ne viestit joissa ollaan jo turhan pitkällä eli metsänhoitotyön siirtyminen pitkälti ulkomaalaisten yritysten ja ihmisten tehtäväksi

metsäalan tulee kehittää toimintamallejaan siten että toimintaketjujen kaikissa vaiheissa toimijat kantavat vastuun yhteiskuntavelvoitteistaan eivätkä tavoittele kilpailuetua lainvastaisin menettelyin

alan perusosaaminen on vaarassa kadota osittain myös suomesta

hyvät kollegat

olimme pilotti ja edelleen suomen toistaiseksi suurin monikuntaliitos on toteutettu meillä

kuntaliitoksen toteutuminen ja kaupunkimme taloustilanne